harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voitiin myöntää vain rajatulle joukolle kuntia mutta pyrkimyksenä oli nimenomaan niille kunnille se suunnata jotka olivat kaikkein pahimmassa ahdingossa ja toisaalta sillä periaatteella että ne kunnat jotka olivat saaneet sitä jo monena vuonna peräkkäin eivät välttämättä nyt sitä saaneet koska kyse ei välttämättä enää ollut tilapäisestä talouden ongelmasta vaan ehkä pysyvämmästä rakenteellisesta ongelmasta ja yksi keino talouden vahvistamiseen on kuntaliitosselvityksen tekeminen ja sitä kautta talouden vahvistaminen yhdessä naapurikuntien kanssa

nyt tuo tarkempi luokittelu on meneillään ja sen pohjalta voidaan sitten arvioida mitkä näistä ovat sellaisia joissa ehkä normit estävät tehokkaamman toiminnan ja onko sellaisia mistä voitaisiin luopua

se on tarpeen senkin johdosta että paras lainsäädännön yhteistoimintavelvoite on silloin päättymässä ja tarvitsemme uuden lainsäädännön jota on jo odotettu kuten tiedämme

tällä hetkellä kuntarakenteen uudistamisen osalta todellakin olemme valmistautumassa siihen että tuo rakennelakiluonnos voidaan kohta lähettää kuntiin lausuntokierrokselle ja kunnat voivat ottaa siihen kantaa

samoin hallituksen esitys valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta on tulossa ensi kevätkaudella tänne eduskunnan käsittelyyn

mutta se on juuri näin kuin edustaja orpo totesi että kuntien kokonaiskuvan kannalta on tärkeää että myös sosiaali ja terveydenhuollon järjestämismalli saadaan pitemmälle jotta kunnat voivat arvioida myös siitä näkökulmasta kuinka se tukee rakenteellisia ratkaisuja heidän alueellaan

hallituksen kuntauudistuksen lähtökohtana on se että haluamme vahvistaa kunnallista itsehallintoa ja perustuslain näkökohdistahan kunnallinen itsehallinto lähtee nimenomaan siitä että se perustuu kansanvaltaisuuteen eli ylintä päätöksentekoa käyttää vaaleilla valittu valtuusto

nyt tällä hetkellä seuraamme näiden muiden kuntien tilannetta ja pyrimme niitä avustamaan tarpeen mukaan siinä että myös siellä löytyisi selvityskumppanit ja saataisiin työ hyvään vaiheeseen nyt kevään aikana

hallitushan on sitoutunut myös siihen että kun rakennelaki ensi keväänä astuu voimaan niin tuossa vaiheessa kunnilla on myös väliraportin muodossa perustiedot ja linjaukset olemassa kuntalain uudistuksesta kuinka kuntalaki sen hallintoa johtamista demokratiaa taloutta koskevat säännökset tulevat tukemaan vahvempien elinvoimaisempien kuntien mallia

sen osaltahan meillä toimii parlamentaarinen seurantaryhmä ja kaikki eduskuntapuolueet ovat osallistuneet tuon lainsäädännön evästykseen ja käsittelyyn siitä kiitokset

silloin kun nykyisissä kunnissa hyvin suuri osa päätöksenteosta ja palveluista on siirretty kunnanvaltuuston ulottuville voi katsoa että se ei enää täytä tätä kansanvaltaisen itsehallinnollisen kunnan määritelmää edes tässä mielessä

kunnilla tulisi olla myös itsehallinnon osana riittävä taloudellinen liikkumavara niin että ne pystyvät peruspalveluiden määrättyjen peruspalveluiden lisäksi ottamaan vastuulleen myös muita tehtäviä joista ehkä elinkeinotoimen kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat tärkeimpiä alueiden kannalta ja näin ei läheskään kaikkien kuntien osalta nykyään ole

samoin kunnilla tulee olemaan väliraportti valtionosuus ja rahoitusjärjestelmän uudistuksesta käytössään jolloin kunnat voivat myös arvioida sitä mitä nuo muutokset tulisivat tarkoittamaan omalle alueelle

hallitus on toivottanut kaikki ne puolueet ja tahot jotka jakavat kuntauudistuksen tavoitteet ajatuksen vahvasta elinvoimaisesta peruskunnasta tervetulleiksi tähän työhön

tiedämme että monet ovat joutuneet niin paljon karsimaan toimintojaan että ihan pakolliset peruspalvelut enää pystytään järjestämään ja tämä on todella ongelmallinen tilanne ja osoittaa sen että meidän täytyy vahvistaa myös näitä kuntien rakenteita niin että ne ovat taloudellisesti vakaampia ja pystyvät oman itsehallintonsa puitteissa järjestämään asukkaiden palvelut ja kehittämään alueita

no ilman muuta olemme

suomessa on jo pitkään katsottu niin että se joka pystyy tehtävät kaikkein tehokkaimmin parhaimmin hoitamaan ne saa järjestettäväkseen ja aika monessa tapauksessa se on kunta

kyllähän kunta on parhaimmillaan todella tehokas joustava ja ketterä palveluiden järjestäjä ja alueensa kehittäjä mutta se edellyttää todellakin monilla alueilla että meillä pitäisi saada muodostumaan nykyistä vahvempia kuntia jo tämän päivän tilannetta ajatellen mutta varsinkin nyt kun katsomme tulevaisuuteen ja näihin isoihin haasteisiin jotka meillä on edessä

tässä mielessä kaikki se työ mitä kunnissa on tähän saakka tehty muun muassa kuntayhtymien yhteistoiminta alueiden piirissä pyritään luonnollisesti hyödyntämään mahdollisimman hyvin jatkossa

mutta osalla alueista mallit ovat niin toimimattomia että niitä ei valitettavasti pystytä varmasti hyödyntämään ja kunnat usein eivät silloin itsekään ole tyytyväisiä näihin ratkaisuihin joihin on ehkä jouduttu sen johdosta että ei ole löytynyt esimerkiksi yhteistä näkemystä alueen kunnilta siitä miten asiat alueella järjestettäisiin

mutta nyt se on pakko tehdä jos haluamme säilyttää kuntapohjaisen järjestelmän joka on suomelle ehdottomasti paras tehokkain ja demokraattinen järjestelmä järjestää ihmisten palvelut ja kehittää alueita

kunnissa tunnetaan valtiota kohtaan epäluottamusta kunnat eivät luota valtioon kumppanina eivätkä valtion yhteistoiminnalliseen kehittämiseen

eli kuntien kuuleminen käynnistyy helmikuun puolivälissä ja se tehdään kevään aikana ja sen jälkeen hallitus linjaa jatkon eli sen missä muodossa rakennelaki tullaan syksyllä antamaan eduskunnalle

vaikka oli sellainen käsitys että tällä vos leikkauksella olisi jotenkin haluttu käynnistää tämä kuntauudistus niin se asia ei ole näin

oli hyvin ikävää että jouduttiin valtiontalouden syistä johtuen tekemään kuntien valtionosuusjärjestelmään nyt määräaikainen tilapäinen valtionosuusprosentin alennus

mielestäni on tärkeää tunnustaa ja tunnistaa se että molemmilla on sen tyyppistä osaamista jota tarvitaan tämän yhteiskunnan kehittämiseen palveluiden järjestämiseen ja kansalaisten kannalta hyvään yhteiskunnalliseen toimintaan

siksi jouduimme kohdentamaan myös kuntapuolelle näitä leikkauksia

itse ajattelen myös tulevaisuutta ajatellen että kun meillä on erittäin suuret haasteet edessämme tiedämme että suomen ikärakenne erityisesti ja palveluiden tarpeen kasvu yhdistettynä tähän talouden näkymään aiheuttavat sen että julkinen talous ja palvelut ovat joutumassa todella kovan paineen alle silloin mielestäni on järkevää se että niin valtio kuin kunnat tunnistavat sen että kaikki olemme tässä samassa veneessä

koko järjestelmän toimivuuden kannalta on tietysti olennaista se että suomessa kyetään tuottamaan uusia yrityksiä järjestämään uusia työpaikkoja jotka tuottavat verotuloja ja ylläpitävät hyvinvointia

aiemmissa tutkimuksissa on jo todettu että nykyinen vos järjestelmä on jonkin verran alipainotettu muun muassa vieraskielisten asukkaiden osalta eli se ei riittävässä määrin huomioi sitä että he tarvitsevat tietynlaisia palveluita ja se ei näy tällä hetkellä vos järjestelmässä riittävästi

eli itse ajattelen että kaikkein paras tapa miten voimme suunnata tulevaisuuteen on nimenomaan yhteistyön tapa se että molemmat kunnat ja valtio kuntapäättäjät valtion päättäjät käyttävät omaa osaamistaan ja ovat yhteisesti yhdistämässä voimansa ja viemässä meidät tämän todella haastavan ajan yli niin että kansakuntana pärjäämme myös tulevaisuudessa

kuten tämäkin keskustelu mitä valtionosuusuudistuksesta käytiin osoitti kunta asiat ovat kansanedustajille tärkeitä ja läheisiä asioita

se on ihan oikein koska suomessa kunnat todella kantavat sen suuren vastuun asukkaiden jokapäiväisistä peruspalveluista ja on tärkeä osa meidän päätöksentekijöiden työtä nimenomaan varmistaa että nuo palvelut voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa mahdollisimman kestävällä tavalla

sitä silmällä pitäen myös tämä valtionosuusjärjestelmä on haluttu uudistaa

varmasti on niin kuten täälläkin tuli monissa puheenvuoroissa esiin että järjestelmä ei vielä näidenkään muutosten jälkeen ole täydellinen mutta mahdollisimman laajasti on pyritty hyödyntämään tuoreinta tutkimus ja tilastotietoa nimenomaan uudistettu tuon sairastavuuskriteerin sisällöt täysin ja myös ikäluokkien painotuksiin on nyt haettu tutkimukseen pohjautuva mahdollisimman luotettava tieto

kuntapuolella on tehty isoja lainsäädäntöuudistuksia

se on kaikki ollut tervetullutta ja on varmasti auttanut meitä myös tekemään entistä parempaa lainsäädäntöä ja politiikkaa suomalaisten hyväksi

ensinnäkin ihan tähän viimeiseen edustaja sarkomaan tämän iltapäivän aikana usein esiin ottamaan teemaan eli siihen että on varmistettava se että saadaan tuottavuushyötyä aikaan näillä muutoksilla

se riippuu aina loppujen lopuksi siitä miten nämä toteutetaan ja se tekee uudistusten tekemisistä todella haastavaa koska toteutus ratkaisee onnistumisen ja toteutus on hyvin vahvasti kuntien vastuulla

hallituksen lähtökohtana sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaille on ollut se että me haluamme mallin joka vahvistaa integraatiota varmistaa sen ja on myös tehokas hallintomalli niin että pystytään pitämään talousohjaus riittävän hyvin hallinnassa seuraavina vuosikymmeninä

täällä edelleen nousi keskustelussa nyt esille hyvin paljon tuo selvitysmiehen alustava ehdotus valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja täällä edustaja elsi katainen epäili että malli olisi sellainen joka jollakin tavalla rokottaisi pieniä kuntia ja suosisi suuria kuntia mutta tässä kriteeristössähän sinänsä ei ole sellaisia elementtejä jotka olisi jollakin tavalla kuntakoon mukaan rakennettu eli siinä on kaikille samat hyvin vahvasti asukkaiden ikärakenteeseen pohjautuvat kriteerit joissa on arvioitu nimenomaan palveluiden tarpeen näkökulmasta eri ikäisten asukkaiden painoarvoa ja sairastavuuskriteerin painoarvoa on nostettu ja sille on tuotu aivan uusi ajantasainen sisältö

mutta sitten täällä nousi esiin muun muassa nuo harva alueet ja siellähän monilla kunnilla on tämän lisäksi monenlaista päällekkäisyyttä näissä syrjäisyys ja harvan asutuksen kriteereissä ja niihin sisältyy tällä hetkellä useita porrastuksia

nyt kun nuo porrastukset on pyritty poistamaan järjestelmästä mahdollisimman hyvin se saattaa tuoda myös osaltaan muutoksia muun muassa harvaan asuttujen kuntien osalta ja tätä pitää nyt sitten tarkasti katsoa onko ne rakennettu uudessa järjestelmässä oikeudenmukaisella tavalla

niitä ei pystytty täysin poistamaan mutta ylipäätään tällaiset porrastukset tuolla nykyjärjestelmässä on koettu ongelmaksi sen johdosta että jos kunnat esimerkiksi yhdistyvät ne ovat saattaneet menettää merkittävästi valtionosuuksia kun ne ovat juuri ylittäneet jonkun portaan

siinä mielessä siitä mallista on pyritty tekemään mahdollisimman kuntaliitosneutraali ja sillä tavalla kannustava ja yhdenmukainen että näitä epätarkoituksenmukaisia päällekkäisyyksiä ja portaita ei tuossa järjestelmässä olisi

itse asiassa näissä linjauksissa on alusta saakka ollut myös tuo kuntayhtymämalli mukana ja olettaisin että se on myös tuossa työryhmän ehdotuksessa mikä tällä viikolla annetaan koska se oli näissä niin sanotun orpo työryhmän linjauksissa myös vaihtoehtona

asukkaiden uudistamalla valtionosuusjärjestelmää mutta tiedämme että se ei ole mikään taikasana koska tämänhetkinen järjestelmä saattaa suosia joitain kuntia ja osa kunnista taas kärsii siitä eli sekä valtionosuusjärjestelmä että kuntakenttä ovat hyvin pirstaleisia eivätkä ne välttämättä mene kaikilla alueilla yksi yhteen

olosuhteiden lisäksi myös se vaikuttaa tuohon kunnan talouteen mutta tavoitteena on se että jatkossa kaikkialla suomessa asukkaat voisivat olla varmoja siitä että saavat välttämättömän tärkeät peruspalvelunsa mahdollisimman läheltä myös jatkossa

totta kai ennen kaikkea pohjoismaisten kollegojen ja pohjoismaisten kuntatoimijoiden kanssa pyritään koko ajan vaihtamaan hyvin paljon tietoa koska pohjoismainen malli on kuitenkin lähimpänä suomen mallia mutta silti on huomattava että suomen malli on siinä mielessä poikkeuksellinen että muualla pohjoismaissakaan kunnilla ei ole näin laajoja tehtäviä eikä näin vahvaa itsehallintoa kuin suomalaisessa mallissa on

näin ollen täysin vertailukelpoista mallia meillä ei muualta ole mutta ilman muuta pyrimme hyödyntämään ne kaikki kokemukset mitä muualla euroopassa ja muualla pohjoismaissa on

tieto xn ja ministeri virkkunen ja

kyllähän se on yksi merkittävä tekijä miksi sitä uudistusta tarvitaan ylipäätään julkisten palveluiden turvaamiseksi kaiken kaikkiaan suomessa mutta myös ihmisten sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien turvaamiseksi

tiedämme että jo tällä hetkellä kansalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa palveluiden ja myös talouden näkökulmasta kunnasta riippuen koska meillä rakenteellinen muutos suomen sisällä on ollut niin suurta eivätkä välttämättä kuntarakenteet enää vastaa alueen asukkaiden päivittäistä luontaista elinpiiriä

eli kyllä se on tärkeimpiä motivaatiotekijöitä nimenomaan siinä miksi halutaan kuntauudistusta tehdä jotta jokainen suomalainen voisi luottaa jatkossakin että oma kotikunta on turvallinen paikka asua että sieltä saa tarvitsemansa peruspalvelut ja että kunta olisi myös sellainen että siellä on yritystoimintaa työpaikkoja sen tuomia verotuloja

meillä ei tavoitteena ole se että kuntien pitäisi yksinomaan omilla verotuloillaan pyörittää oma palvelutuotantonsa mutta hallitusohjelmassa on asetettu jo tavoitteeksi se että pääosin omilla verotuloilla pitäisi palvelut järjestää ja näinhän se käytännössä on

meillä on huomattavia eroja olosuhteissa maan eri alueilla mutta nyt tuota valtionosuus ja verotulontasausjärjestelmää pyritään selkeyttämään mikä tarkoittaa sitä että muun muassa näitä indikaattoreita halutaan vähentää huomattavasti

meillä on kesäkuun alussa aloittanut selvitysmies tässä työssä ja hän tekee erilaisia vaihtoehtoja ja malleja ja kuten pitkään täällä olleet edustajat tietävät niin vasta oikeastaan näiden koelaskelmien kautta sitten nähdään eri mallien toimivuus ja voidaan tarkemmin arvioida sitä millä tavalla uudistus on mahdollista tehdä

tärkeää on muistaa se että ilman muuta valtionosuudet on tarkoitettu ihmisten peruspalveluiden järjestämiseen jatkossakin ja toisaalta kunnilla on oikeus omiin verotuloihinsa vaikka niitä jonkin verran voidaan tasata

mutta todella kuten aikaisemmin täällä totesin hallitus on sitoutunut siihen että keväällä kunnilla on tiedossaan sekä tuon valtionosuusrahoitusuudistuksen pääperiaatteet että muun muassa kuntalain uudistuksen pääperiaatteet siinä vaiheessa kun kunnat lähtevät tekemään varsinaisia liitosselvityksiä jotta niillä on kokonaisuudesta jo riittävän hyvä kuva

olen hyvin iloinen siitä että täällä varsinkin demokratiakysymykset nousivat nyt vahvasti esiin ja toivon että näin kunnallisvaalien alla käytäisiin myös vilkasta keskustelua siitä miten eri kunnissa voidaan uudistaa osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja

tiedämme että meillä on tarpeita sekä vahvistaa edustuksellista demokratiaa että luoda uudentyyppisiä osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä joista täällä olivat esillä muun muassa lasten ja nuorten kuuleminen ihmisten mahdollisuus vaikuttaa oman lähiympäristönsä asioihin ja tämän kuntalain uudistuksen pohjaksi tilasimme oikeusministeri henrikssonin kanssa tutkijoilta taustaraportin joka eilen julkistettiin ja toivon että moni ehtii siihen tutustua

siinä on käyty läpi suomalaisia erilaisia lähidemokratiamalleja ja tehty myös kehittämisehdotuksia siitä miten uusissa kunnissa voitaisiin tulevaisuudessa vahvistaa tätä kautta myös ihmisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia ja se tulee olemaan tuossa kuntalain uudistuksessa yksi tärkeä tausta asiakirja ja raportti

tiedämme että julkisen talouden paineet koskettavat yhtä tavalla kaikkia suomen kuntia mutta toisaalta maaseutumaisilla alueilla ja kaupunkiseuduilla haasteet ovat hiukan erilaisia

maaseutualueilla suurimpia hyötyjä saadaan juuri siitä että kunta taloutena olisi nykyistä suurempi se ei olisi niin haavoittuvainen ja ennen kaikkea hyötyä saataisiin myös siitä että henkilöstövoimavarat saataisiin koottua yhteisille palkkalistoille ja silloin asiantuntemusta osaamista olisi jatkossakin käytettävissä vaikka tiedämme että työvoimasta tulee olemaan niukkuutta

kaupunkimaisilla seuduilla saadaan ilman muuta suurimmat taloudelliset hyödyt ja ne tulevat juuri maankäytön asumisen liikenteen infrastruktuurin palveluverkon suunnittelusta yhteisesti

metropolialue on tässä ilman muuta yksi taloudellisesti merkittävimpiä alueita sekä kuntatalouden että kansantalouden näkökulmasta

pelkästään tällä alueella kunnat investoivat yli miljardi euroa joka vuosi ja jos aluetta suunniteltaisiin laajempana kokonaisuutena se olisi sekä talouden ympäristön että asukkaiden arjen kannalta parempi vaihtoehto

edustaja kalmari täällä pohdiskeli ollaanko espooseen lähettämässä pakkoselvittäjä

näin ei suinkaan ole vaan tuossa muutama viikko sitten itse asiassa tällä alueella on aloittanut kuusi esiselvittäjää jotka tekevät alueen kuntien ja valtion yhteistyönä esiselvitystä tällä alueella siitä miten voitaisiin kuntajakoa uudistaa metropolialueella ja minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja on löydettävissä metropolihallinnon malleiksi

tuo työ valmistuu ensi vuoden alkupuolella ja sen jälkeen on tarkoitus että kunnat tästä edelleen jatkavat liitosselvitysten tarkempaa tekemistä myös tällä alueella

itse katson että sivistysvaliokunta on kyllä tehnyt oikean ratkaisun siinä että lain pykälään ei varsinaisesti tällaista tehtävää ole säädetty koska kuten olemme alustavasti todenneet tässä laissa ei yliopiston tehtäviä olla sinänsä muuttamassa vaan ainoastaan talous ja hallinto muuttuu

sillä tavalla ei olisi ollut perusteltua pykäliin ehkä tällaista tehtävää lisätä vaan se olisi edellyttänyt sitä että hyvin laajat tehtäväluettelot olisi tullut muiltakin osin yliopistolakiin silloin tässä yhteydessä laittaa

nimenomaan liikuntapalveluiden kehittämisen puolella katson että sekä syl että opiskelijoiden liikuntaliitto tulevat olemaan niitä keskeisiä kumppaneita joiden kanssa yhteistyössä opetusministeriö arvioi sitten opiskelijoiden hyvinvointia ja yliopistojen palveluiden kehittämistä myös tässä puolessa

nyt kun yliopistoille tulee paljon laajempi autonomia niin kyllä yliopistojen intresseissä myös on se että ne kehittävät itseään todella vetovoimaisina paikkoina joihin opiskelijat haluavat tulla opiskelemaan joissa myös viihdytään ja jotka ovat vetovoimaisia

kuntien välistä yhteistyötä ei aiota jatkossakaan kieltää sitä tullaan tarvitsemaan monien erikoispalveluiden osalta jatkossakin mutta kunnan pitää olla sellainen että pääasiallisen tehtäväkenttänsä se kykenee itse hoitamaan

kyllä kaikki opiskelijapalvelut ovat tärkeä osa kokonaisuutta

on totta että nyt kun vaalit pidettiin myöhemmin ja hallituksen budjettiriihi oli myös tavallista myöhemmin niin se tulee eduskuntaan myös normaalista aikataulusta poiketen

mutta toisaalta kyllä mitä tulee noihin ennakkotietoihin ja toisaalta siihen mitä hallitus budjettiriihessään päätti niin tiedotteessa on jo kunnille kuvattu tuo kokonaisuus ja toisaalta kuntakohtaiset laskelmat tästä ovat pitkään olleet tuolla vmn nettisivuilla eli kuntien pitäisi kyllä olla varsin hyvin tietoisia siitä minkä tyyppisiä esityksiä hallituksen budjettiesityksessä on

mutta ainahan kunnilla on se tilanne että eduskunta vasta joulukuussa lopullisesti päättää budjetin ja varmistaa ne summat sitten viimeisen päälle

se ei ole ensi vuoden talousarviossa vaan se on siinä lisäbudjetissa mikä eduskunnalle tietääkseni eilen jo annettiin tämän vuoden viimeinen lisätalousarvio

arvoisa puhemies

huolestuttavaa on se että monet eu maat ovat nyt indikoineet että haluaisivat lipsua näistä tavoitteista vedoten kansainväliseen rahoituskriisiin ja talouden vaikeuksiin

on tärkeää että suomi pitää eu pöydissä linjansa siitä että ilmastohaasteet eivät ole mihinkään kadonneet ja on entistä tärkeämpää että pystymme nopeassa aikataulussa puuttumaan näihin haasteisiin koska mitä pitemmälle ratkaisuja lykätään sitä kalliimmaksi ne tulevat

siinä eu tasolla varoittava esimerkki on meillä tämä haksahtaminen biopolttoaineisiin ja niiden kestävyyskriteerien puutteellisuus joka johti jopa siihen että biopolttoaineita tuotettiin tavalla joka jopa kiihdyttää ilmastonmuutosta maailmanlaajuisesti

siksi on tärkeää että ne ratkaisut joita teemme perustuvat tutkittuun tietoon jotta oikeasti pystymme vähentämään päästöjä ja hidastamaan ilmastonmuutosta

tämä nyt käsittelyssä oleva ilmasto ja energiastrategia lähtee hyvin paljon energiapolitiikasta energiantuotannosta ja siinä lähtökohtina ovat ennen kaikkea omavaraisuuden lisääminen päästöjen vähentäminen ja kohtuuhintainen energia myös tulevaisuudessa

päästöjen vähentämisen kannalta on hyvä että strategiassa varaudutaan siihen että joudumme rakentamaan lisää myös ydinvoimaa jatkossa mutta pyrimme lisäämään myös uusiutuvien energialähteiden käyttöä monipuolisesti

samoin tarvitsemme kohtuuhintaisia ratkaisuja sen vuoksi että suomi on poikkeuksellisen kylmä maa ja pitkien etäisyyksien maa jossa on hyvin energiaintensiivinen teollisuus ja haluamme nämä työpaikat myös jatkossa suomessa turvata

vaikka energia ja ilmastostrategia lähteekin siitä että energian kulutus laskee tulevaisuudessa ja se on hyvä päämäärä on kuitenkin huomioitava että sähkön käyttö saattaa siitä huolimatta lisääntyä

monet ratkaisut jotka lisäävät sähkön käyttöä toisaalta vähentävät energian kulutusta kuten juuri lämpöpumput joista täälläkin on tänään puhuttu tai muun muassa hybridiautot joten joskus sähkötekniikan käytöllä voidaan energiankulutusta ja päästöjä kaiken kaikkiaan vähentää mikäli sähkö tuotetaan vähäpäästöisesti

tässä ilmasto ja energiastrategian keskustelun yhteydessä intohimot helposti hyvin voimakkaasti kohdistuvat näihin uusiutuviin energianlähteisiin ja ennen kaikkea niiden ohjauskeinoihin

on aivan oikea linja että pyritään monipuolisesti lisäämään erilaisia uusiutuvia lähteitä niin tuulta vettä aurinkoa kuin jätteiden käyttöä

mutta ohjauskeinojen osalta on syytä todella olla kriittinen ja katsoa se että kuluttajille ei tule liian kovaa hintaa tässä maksettavaksi vaan etsitään muun muassa nyt valitun syöttötariffin osalta sellainen mahdollisimman markkinaehtoinen tapa joka ei nosta kuluttajien kustannuksia kohtuuttomasti

itse haluaisin paljon voimakkaammin nostaa vielä esiin energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet koska mitä paremmin ja tehokkaammin pystymme energiaa käyttämään sitä helpompi meidän on muun muassa päästä tuohon prosentuaaliseen tavoitteeseen uusiutuvien energianlähteiden osalta

on hyvä että nyt on perustettu erityinen energiatehokkuustoimikunta joka tulee ensi vuonna tuomaan meille vielä tarkemman ohjelman siitä millä kaikilla keinoilla pystymme tehostamaan omaa toimintaamme ja näin vähentämään päästöjä

mutta ennen kaikkea kuluttajat tarvitsevat tulevaisuudessa enemmän opastusta ja neuvontaa aivan henkilökohtaisessa elämässään ja siinä arjessaan kuinka kukin meistä voisi päästöjä vähentää

todellakin muutamilla yliopistoilla on jo ollut omia osakeyhtiöitään jotka ovat tehneet koulutusvientiä aikaisemminkin ja nyt kun on mahdollistettu muun muassa tämä maksullinen tilauskoulutus ovat aktivoitumassa entisestään

jatkossakin halutaan tämä turvata että suomalaisilla on mahdollisuus aivan sieltä esiopetuksesta saakka korkeimpaan tohtorin tutkintoon saakka maksuttomaan opetukseen

keskustelu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täällä käyty viisituntinen keskustelu yliopistoista osoittaa yliopistojen tärkeän roolin suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen että uudistus koetaan todella merkittäväksi